mikä ihme on tämä syy että tätä tuskaa vain lisätään kun se ei todellisuudessa vaikuta energian säästämiseen

äänestyksen annettu satoa kuusi kaksi ääntä kaksikymmentäviisi yö plus kaksitoista

onneksi niiden

sitten tullaan tähän maatalouden tilanteeseen

yleensä on niin että kun edustaja zyskowicz pyytää puheenvuoron niin selviää mikä on kokoomuksen kanta ja se tulee aika ymmärrettävällä suomella

opintoja istuu mustajärven

näin ison lakiehdotus on hyväksytty mietintö on oikeutus kaksikymmentäneljä pykälä ei muutu solutuksia myös tuo lakiehdotus on hyväksytty miten muka nyt käsitellään muutosehdotukset

edustaja tuupainen ja varmaan pyrittäisiin jo sitten pikkuhiljaa siirtymään tähän otsikon mukaiseen asiaan

ydintuja josta kallio selvisi kaksi hirvastama

väritys luovat onnistuvansa uudistuksen kolmas asia kuin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

mutta tänään en lukuisista puheenvuoroista huolimatta vieläkään tiedä hyväksyykö kokoomus vai eikö hyväksy ja mikä tässä nyt kangertaa

eli kun muualla pyritään tätä ohjausvaikutusta lisäämään niin että fossiilisesta siirrytään poispäin ylipäänsä niin maatalouteen luodaan palautejärjestelmä jossa niistä fossiilisista kerätyt verot palautetaan

eduskunta hyväksyy tehdyn

lydiard seitsemän seitsemän ei pyri

äänestyksen

äänestykse annettu

nyt pitää tehdä päätös pääomatuloverotuksen selvästä nostosta ja sen rakenteen muuttamisesta ja sen tuottamalla rahalla voidaan tehdä myös perusturvaan kauan kaivatut parannukset

olisi huomattavasti järkevämpää ja maatalouden oman tulevaisuuden kannalta järkevämpää että me katsoisimme muita tukimuotoja maatalouden kannattavuuden hoitamiseen esimerkiksi satsaisimme voimakkaammin maataloudessa uusiutuvan energian käyttöönoton tukemiseen ja tekisimme sitä koskevia järjestelyjä

tässä on käynnissä joku en tiedä mikä mutta joku

siirrytään keskusteluun

rinne seitsemän ja antaneen kaksi ja osa kymmenes

vinjetina minä tivattiin hallita mutta timo korhonen yleistetään jermut pirttilahti suoristaa kotikylänsä pihan liikenneksi tarkistaa saivat suunne selonteko hyväksyttynä

arvoisa puhemies

pitempi ja usa kahdeksan ei

tähän me sosialidemokraatit olemme valmiita tässä ja nyt

odotetaan hetken aikaa että palaverit siirtyvät tuonne salin ulkopuolelle

otamme vielä kolme etukäteen pyydettyä puheenvuoroa ja sen jälkeen ministeri viitasen vastaus ja sitten jatketaan listaa tai käydään debatti

äänestykseannetun sotaa niinko yksinään kaksi ja pyydys poissa osku torro

sopanen kahdeksan ja ääntä kun seitsemän yli kaksi tyhjää poissa kaksitoista eduskuntaan

minä toivon että tämä asia tulisi aitoon harkintaan koska pitkän päälle on vaikea ajatella sitä että kun öljyä käytetään lämmitysaineena niin sitä korvataan sitten tämmöisillä palautejärjestelmillä jotka siis palkitsevat fossiilisten käyttöä

jos kauhua helpottaa niin tämä merkitään pöytäkirjaan

mutta minulla on vielä taskussani yksi lisäauktoriteetti ja yritän sillä herätellä sekä hallitusta että erityisesti keskustaa ja tämä auktoriteetti on ministeri mauri pekkarinen

pirjo seitkytyhdeksän ei pyri vastaamaan

ei nykyisen hallituksen toiminta ole tässä yhteydessä arvioitavana

sataviisikymmentä ja ääntä kolme seitsemän eli kaksi tyhjää poissa kymmenen skonto hyväksynyt mietin miten ujostelun ehdotus kuusi kuusi

pitempi ja annos kahdeksankymmentä ei

nyt sillä olisi tulos ja se ei pysty edes sanomaan että me hyväksymme

eduskunta korhosen ehdotuksesta äänestetään valiokunnan ehdotuksena on käsitellä muutosehdotukset tuoda lakiehdotus seitsemäs pykälä ei muutu solutuksen kahdeksantoista pykälä ehdotusta vastaan

tämän jälkeen kuulemme valtioneuvoston vastauksen ryhmäpuheenvuorojen johdosta sen jälkeen siis keskustelu ja käymme tämän keskustelun minuutin mittaisin puheenvuoroin jolloin saamme mahtumaan enemmän keskustelijoita mukaan

sanoin viisi ääntä yksi ei pois omituista jos kupongillakseen miten muka sanka on pitempi ja aidosti mäkipeurs kuusi kaksi rkl

äänestykseannetun sotaa neljäkymmentä uusia antaneen noin neljältä pois yhdeksän eduskunta hyväksyi heidin minäkin uskon yksi ei pidä

edustajat oinonen lapintie rajamäki ja komi ja sen jälkeen ministeri wallin ja sitten puhujalistaan

sota yli kymmenen sijaan on yhdeksän ei tyhjiä kaksi pois omituista jos kuntoa maksut mietin miten tujaus turun kuin joskus on seitsemän ei

puhemiesneuvosto on sopinut että keskityttäisiin tässä debatissa kahteen teemaan ensinnäkin talouteen ja sitten sen jälkeen kun tästä tuntuu puheenvuorot käytetyn puhuttaisiin vielä tätä eurooppa asiaa

saattaa olla että hän arvasi että tämä hänen puheenvuoronsa ei nyt ole vielä ihan mennyt ministeri kataisen korvien väliin mutta jos ei pekkaristakaan uskota niin sittenhän meillä ei ole enää jäljellä mitään muuta kuin ristiä kätemme ja jäädä odottamaan uusia tuotannon hirveitä lukuja ja ensi talven suurtyöttömyyttä

nyt pyydän edustajia jotka haluavat tästä aiheesta osallistua debattiin ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

pidempi ostamansa ja joskus kolme ipi

sota yli seitsemän ja antako minut yhdeksän yksi tyhjä poissa kaksitoista eduskunta omaksunut mietin miten työllistärunkreus kuusi kahdeksan ei pidä

tämä ehkä käytännössä tarkoittaisi sitä että joskus tunnin tai vähän reilun tunnin kuluttua olisi tämä talouskeskustelu debatissa käyty ja sitten mentäisiin eurooppa asiaa koskeviin puheenvuoroihin

suomen kaitsijaa neljäkymmentä eri poissa yksitoista jos on maksanut niiden mukaisen kannan mitätöi ostamansa eduskuskuntaneliö

lähetekeskustelua varten estellen kouristuksen kolmososion kuin puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto

äänestyksen annettu

yli neljä ääntä neljä eija taposen ps tuosta eduskunta

ette viisikymmentäneljä ja häntä kolmekymmentä eli kaksi tyyliä pois omituista jos kuntoa

edustaja rene

tämän jälkeen puhujalistaan

saattaa viedä viisi ääntä kakskymmentä liittyviä kakskymmentäkaks pois maksetuista toivossa niitä pidentyy ja uskonnosta niistä ei perustu

toinen oli seitsemän ja antakoon

alkaa olla pientä väsymystä tässä

sopraano elinkaareksi ja häntä neljäkymmentä eli yksitoista poissa eduskunta hyväksyi mietinnön pientä ja edustus on seitsemän yksi ei vastaa maj

ensin

soinen neljäkymmentäyksi ääntä kaksitoista yllätettyjä kolmekymmentäyksi poissa viisitoista jansku toivossa mietin

äänestyksen

äänestyksen

olympiaedustus on seitsemän kaksi lavastama ja

sopanen kuusi ääntä seitsemäntoista yli kakskymmentäviis tyhjä poissa yksitoista turks

äänestyksiä on annettu a

sun seitsemän kolme ja entisiä kulutusta ei yksi poissa kaksitoista jos kuntoon jos nyt miten muka se miten työ aidosti pyrkivä reilut kuusi yhdeksän ei

äänestyksiä on annettu

sodan aikana viisi ääntä kuustosta ei tyhjä kakskymmentäkahdeksaa vuosikymmen eduskunta hyväksyi mietin

soitto oksensin kaksi ääntä viisitoista ii poissa kaksitoista jos vanhukset miten muka se on eniten teosten teklan seitsemänkymmentä ei

tässä on vielä muutama pyydetty vastauspuheenvuoro jäljellä ja sen jälkeen ministerin vastaus